olisin vielä halunnut mainita lakivaliokunnan puheenjohtajalle siitä että vapaaehtoistoimijat eivät voi kouluttaa henkilöitä ja vastuuhenkilöitä tunnistamaan mahdollisia pedofiilejä ja sen perusteella mahdollisesti pyytää näitä otteita

mainitsitte ministeri myös sen että tämä laki vahvistaa maasta poistettavan oikeusturvaa

arvoisa puhemies

sen johdosta olisi ollut tärkeää esimerkiksi tämmöinen niin sanottu koeaikaluontoinen harkinta aika vielä jättää työnantajalle kuten normaalissakin työsopimuksessa on että neljän kuukauden aikana voidaan arvioida työntekijän soveltuvuus ja kelpoisuus jos me olisimme voineet esimerkiksi neljän kuukauden sisällä vielä pyytää sen otteen jos siinä vaiheessa tulee vielä tarve sitä toimilla pyytää mutta nyt sitä ei tämän lainuudistuksen kautta ole mahdollista enää toteuttaa

mutta kuinka paljon sitä vielä on muualla kunnissa esimerkiksi valtion yhtiöitten kautta lähipiireille no tässähän on varmaan tarkennusta tullut niin että tätä ei pitäisi tapahtua enää mutta näitä on tavallaan mahdollista perata vähän pidemmälle

me olemme tänään täällä kuulleet hyvää debattia tästä kuntien yhdistämisasiasta ja paljon olisi ollut sanottavaa mutta kun sitä ei silloin saanut sanottua niin yritän tässä tuoda esille pääkohdat jos aika riittää

elikkä mikäli me käytämme erityisesti veronmaksajan rahaa ehdokkaan vaalityöhön niin se tulisi tuoda selkeästi euroa myöten julkisuuteen

kaikkein paras säädös kyllä olisi se että veronmaksajan rahaa ei saisi vaaleissa käyttää minkään muun antamana tai tukemana koska se ei ole kuitenkaan varmaan se paras mahdollinen äänestäjää ajatellen

arvoisa puheenjohtaja

hallinto ja kuntaministeri virkkunen mainitsi avauspuheessaan että kuntayhdistymistä lähdetään valmistelemaan vasta kuntien kuulemisen jälkeen

on syytä yhtyä tähän edustaja holmlundin esitykseen siitä että tätä lakimuutostarvetta tulee seurata myös ensi hallituskauden aikana ja uudelleen nostaa se esille mikäli asiat eivät paremmaksi muutu

asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan

edes osan täysistuntoon keskiviikkona seitsemästoista päivä helmikuuta kaksituhattakuusitoista kello neljätoista täysistunto päättynyt b

pakkoliitoksiin ei tule ryhtyä vaan tarvittavat yhdistymiset on saatava toteutumaan porkkanalla kepin sijasta tai niihin ei tule ryhtyä lainkaan

tätä ilmiantamatta jättämistä ei kuulemani mukaan voitu esimerkiksi kriminalisoida oltaisiin velvoitettu ilmiantamaan jos joku lähtee ajamaan päihtyneenä sen tähden että siinä ei luovuteta kenellekään mitään

pääministerikin on kovasti maininnut sitä että suurissa kunnissa ne suuret rakenteelliset säästöt ovat ja hallitus haluaa ennen kaikkea niitä yhdistää

vastaavasti silloin jos luovutat ajoneuvon päihtyneelle ja hän lähtee sillä ajamaan osallistut siihen rikokseen mutta ilmiantamatta jättäminen ei ole rangaistavaa

pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisessä tulisi kuitenkin edetä kieli keskellä suuta sillä kaikkia ei voi yhdistää vain yhdistämisen vuoksi

esimerkiksi vuosi sitten helsingin ja vantaan yhdistymisselvityksen lopputulos osoitti että vantaa ei halua yhdistyä helsingin kanssa sillä se ei tuo niitä kaivattuja rakenteellisia säästöjä saati paranna palvelujen saatavuutta

arvoisa puhemies

selvitys päinvastoin osoitti sen että mikäli helsinki ja vantaa yhdistyisivät tulisi siitä veronmaksajille satojen miljoonien lisäkulut vuosiksi eikä siitä huolimatta oltaisi varmoja että yhdistyminen rakenteiden osalta onnistuisi

arvoisa puhemies

oli mukava kuulla että edustaja pelkonen on perussuomalaisten esityksen kannalla ja vastalausetta tulette kannattamaan sitten äänestyksessä koska me olemme aidosti samalla linjalla tällöin tässä asiassa sillä tämä lakialoite ei ole hyvä koska se jättää ulkopuolelle tämän pakollisen pyytämisen

kuitinantopakko sinänsä on hyvä mutta sisältyykö siihen jonkinnäköinen riittävä sanktio on taas sitten eri asia

liikenne elinkeino ja maankäyttökysymyksissä vantaalla on tehty yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja tehdään edelleenkin joten silläkään syyllä yhdistymisvaatimusta ei voida perustella

siinä mielessä myös valistustyötä tulee tehdä ja tukea ihmisiä pois päihteiden käytöstä ja myös siltä osin täytyisi muistaa resursseja varata kunnille tulevissa talousarvioissa

arvoisa puhemies

siinä mielessä tänään ollaankin keskusteltu hyvin paljon täällä hallitusten jäsenten kanssa siitä onko meillä vain puheita vai tekoja koska nyt tällä hetkellä näyttää että hyviä juhlapuheita hallituksen jäsenet osaavat kyllä pitää mutta äänestystilanteessa tilanne on varmaan aivan toinen

jos siihen ei sisälly jonkinnäköistä sanktiota ja esimerkiksi verottajan oletusta siitä että harjoitetaan harmaata taloutta ja mätkäistään kunnon verot päälle niin se ei ole sen kummempi kuin jokin muu suositus

kun aikaisemmassa puheenvuorossa esitin moitteita hallituksen esitystä kohtaan toki aiheesta niin täytyy nyt tietysti kiitostakin antaa

mielestäni tärkein syy kuntien yhdistymiseen ei aina taida olla rakenteiden uudistamisen välttämättömyys vaan joidenkin puolueiden poliittisen päätösvallan keskittäminen harvojen käsiin

arvoisa herra puhemies

siinä mielessä esitys on hyvä että kivihiilen verotusta korotetaan ja sitä kautta saadaan myös kortemme kannettua kesa

otimme

kee kekoon tässä samassa ilmastonsuojelemisasiassa

ei ole oikein myöskään se että esimerkiksi rehelliset rakennusalan yrittäjät eivät enää pärjää kilpailussa kun on niin paljon harmaan talouden harjoittajia joiden kanssa he kilpailevat

mielenkiinnolla jäänkin seuraamaan aikooko hallinto ja kuntaministeri virkkunen millään tavoin pakottaa tai painostaa vantaata yhdistymään helsingin kanssa

ymmärrän toki että ministeri joutuu kunta ja palvelurakenneuudistuksessa myös keskustelemaan mahdollisesta kuntien yhdistämisestä vaikka varmaan kyse on paljon muustakin

tämä on johtanut myös siihen että useat rehelliseksi tunnetut pk yrittäjät rupeavat itse tekemään kuititta olevia tarjouksia rakennustyömailla

me tiedämme että meillä on erittäin hyvä valtionyhtiö neste oil joka tekee nimenomaan kierrätettävistä eläinrasvajätteistä esimerkiksi hyvää biodieseliä ja sen lisäksi yrittää päästä euroopan markkinoille hyvällä lentopetrolilla joka myös on biopolttoaine mutta juuri näitten verojen takia se liiketoiminta välillä sakkaa

pahinta pelkään koska miksi vantaan ja helsingin yhdistymistä nostetaan esille aika ajoin vaikka asiasta on jo päätetty

minua jäi hiukan siitä tämänviikkoisesta tapaamisesta kun tavattiin vantaan edunvalvontatoimikunnan kanssa ministeri vaivaamaan se asia pitääkö tätä kuntayhdistämiskeskustelua käydä myös täällä pääkaupunkiseudulla

kuntien valtionosuuksien jäädyttäminen ja vähentäminen on johtanut perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen heikentämiseen ja nytten yhtenä osatekijänä on tämä hallituksen esitys jossa ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja yliopistojen rahoitusta halutaan indeksien osalta leikata

opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräajan pidentäminen kahdella kuukaudella toukokuun loppuun asti on hyvä lakimuutos vaikkakin aika vaatimaton teko opiskelijoiden hyväksi

välillä oli vaikeata saada urakoitsijaa joka suostuu antamaan kuitin ja tämä on hälyttävää meidän yhteiskunnassamme jos rehellisyys ei ole enää meidän hyveemme

arvoisa puhemies

suojelupoliisin mukaan meillä on vangittu hiljattain kaksi miestä terroristikoulutuksen värväämisen ja terrorismin rahoittamisen rikosnimikkeen perusteella

siinä mielessä toivoisin hallitukselta semmoista linjaa että nimenomaan ruvettaisiin tukemaan näitä uusiutuvia energiamuotoja eri tavalla verotuksellisesti myös eikä asetettaisi niitä kohtuuttomaan asemaan tämän johdosta

meidän tulee itse peräänkuuluttaa sitä hyvettä että ei ole oikein oikaista sieltä mistä aita on matalin koska se kostautuu niin monella eri osa alueella koko yhteiskunnassa

koska suomi ei ole lintukoto näissä asioissa ei ole oikein että rikoslaissamme on porsaanreikä joka edistää värväämisen markkinointia

kiitos

nythän terrorismin koulutukseen osallistuvalla ei ole mitään rikosoikeudellista riskiä osallistuessaan terrorismin tai sen ideologian koulutukseen

kunnioittaako hallitus edelleen sitä lupausta siitä että pakosta ei yhdistetä kuntia esimerkiksi valtiontukikikkailun keinoin

suojelupoliisin apulaispäällikkö petri knape on maininnut että supo on seurannut kouluttautumisasiaa vuosien ajan ja syystäkin tulee olla huolissaan

nytten tämä indeksijäädytys tulee edelleen heikentämään ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja se tulee näkymään väistämättä koulutuksen laadun tasossa ja henkilökunnan irtisanomisissa

ihan ensimmäisenä haluan tietysti osallistua tähän debattiin siltä osin että en oikein ensin ymmärtänyt edustaja myllykosken ajatusta siitä että mieluummin olisi kuuden tunnin työpäiviä mutta tehtäisiin kahdeksan tunnin työpanos ja sitten kuitenkin pitäisi olla se kahdeksan tunnin työpäivä jotta saataisiin se kahdeksan tunnin palkka

tämän vuoksi toivon että hallitus suhtautuu lakialoitteeseen erityisen vakavasti eikä tee siitä hallitusoppositio politiikkaa haudaten sen valiokuntien käsittelyyn suomen turvallisuuden kehittämisen vahingoksi

on pakko jotakin sanoa koska en mielellään antaisi kokoomukselle viimeistä sanaa tässä harmaan talouden torjumisessa koska teillähän on ollut aikaa torjua sitä harmaata taloutta ties kuinka monta hallituskautta täällä

loppujen lopuksi en enää tiedä mitä mieltä vasemmisto ja vasen puoli on näistä työajan lyhentämisistä tai pidennyksistä koska edustaja zyskowiczin ehdotus työveron keventämisestä ei kelvannut

arvoisa puhemies

vuosikymmenet tämä on ollut tiedossa ja ammattijärjestöt ovat vuosi toisensa perään esittäneet erilaisia toimenpiteitä milloin millekin hallitukselle että harmaaseen talouteen puututaan mutta mitään ei ole tehty

vuosittain vahvistettava hankerahoitus tulee turvata ettei se katoa hallituksen leikkausten paperisilppuriin ja rahoitus voitaisiin turvata niin kauan kuin sille on perusteltu tarve

heräsi tästä edustaja tolppasen kysymyksestä vielä ajatus siitä että tästähän aikanaan oli paljon keskustelua että niin kutsuttuja ankkurilapsia on käytetty turvapaikkahakemuksen yhteydessä

yliopistojen osalta leikkaukset myös heikentävät yliopistojen toimintaedellytyksiä ja siinä mielessä perussuomalaiset eivät voi myöskään sitä hyväksyä

itse luulin että tämä on niin sanottua mennyttä aikaa mutta onko todellakin näin että meillä näitä perheenyhdistämistoimenpiteitä edelleenkin toteutetaan isommassa mittakaavassa suomessa vai onko se vähenemään päin ollut

me nostimme esille harmaan talouden torjunnan tärkeyden ja merkityksen ja sen että suomalainen työ kärsii siitä ja me menetämme verotuloja ja niin edelleen

suomi ei pärjää verokilpailussa ja se on nyt nähty jo aivan etelässä asti elikkä meidän naapurimaat kyllä osaavat tämän yritysten houkuttelemisen näille alueille

voisitteko ministeri kertoa kuinka paljon se käytännössä nytten edellyttää toimenpiteitä viranomaisilta että kuinka monta omaista nykylainsäädännön mukaan voidaan yhdistää niin sanotusti perheen kohdalla jos suomeen tällainen alaikäinen lapsi on päässyt

täällä me ihmettelemme monesti sitä miten kiinan talouskasvu on niin valtavaa mutta siellähän yhtenä keskeisenä asiana on se että he houkuttelevat sinne tällä hetkellä hyvin paljon yrityksiä myös suomesta

arvoisa ministeri miten koulutuksen määrärahat riittävät takaamaan kaikille toisen asteen opintopaikan kun ne eivät ole riittäneet ennen leikkauksiakaan

euroopasta sinne menee valtavasti yrityksiä ja nimenomaan etuna on se että siellä saadaan erittäin hyvät investointituet ja toisekseen erittäin hyvät veroedut

millaisen viestin tällainen vaalilupausten syöminen antaakaan nuorille opiskelijoille niille joiden tulisi kantaa yhteiskunnastamme vastuuta opintojen aikana ja myös niiden jälkeen

ei ole tavatonta että yritykset tai jopa yrityksen johto saavat siellä vuodeksi tai useammaksi jopa nollaveroasteikon koska ne on hyvin helppo sopia siellä paikan päällä paikallisen poliittisen johdon kanssa

politiikka ei tule kovin kiinnostavaksi siten että me lupaamme jotain mutta joudumme syömään lupauksemme koska meillä on toisia lupauksia jotka ajavat niiden ohi

siinä mielessä suomen pitäisi herätä viimeistään nyt kun esimerkiksi virossa viron mallinen verokannustin imee suomalaisia yrityksiä sinne että myös me teemme vastaavanlaisia uusia veropäätöksiä

perussuomalaiset onkin ehdottanut sitä että arvonlisäveron alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettava arvonlisäveron huojennus toteutettaisiin

siinä mielessä täytyy antaa palautetta edustaja zyskowiczille koska mainitsitte mitä konkretiaa hallitus on jättänyt tekemättä yritysten menestymisen eteen

esimerkiksi opiskelijoiden omien tulojen määrää olisikin syytä jälleen harkita nostettavaksi koska opiskelijatkin maksavat vuokraa ja syövät ruokaa nälkäänsä

perussuomalaiset on esittänyt sitä että työllistävien pk yritysten viron mallin mukainen yritysverotus olisi oiva ratkaisu uusien työpaikkojen luomiseksi

näillä evästyksillä toivon että hallitus huomioi meidän opiskelijamme ja nuoremme muullakin tavalla kuin tällä esitetyllä lakimuutoksella

tämä on hyvin yksinkertainen johtopäätös siihen että tämä kannustaisi yrityksiä kasvuun sekä siihen että voitot suunnattaisiin toiminnan edelleenkehittämiseen ja työpaikkojen luomiseen

kolmantena konkreettisena esityksenä olemme tehneet tässä meidän varjobudjetissamme kotitalousvähennysoikeuden korotuksen

toki hallitus on siinä ottanut askeleita eteenpäin mutta meidän mielestämme siinä pitäisi ottaa suurempia harppauksia koska se tukisi yrittäjyyttä ja vähentäisi harmaata taloutta

arvoisa puhemies

siinä mielessä hallitus on epäonnistunut luomaan suomalaisille erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille menestymisen eväitä kilpailla eurooppalaisten ja euroopan ulkopuolella olevien yritysten kanssa

mielestäni yhteisöveron alennus ei ratkaissut juuri mitään suomen työllisyyden kannalta merkittäviä kysymyksiä

sen johdosta onkin hyvin johdonmukaista peräänkuuluttaa hallitukselta konkreettisia toimia ja ottaa mallia esimerkiksi meidän vaihtoehtobudjetista

kiitos

edustaja arja juvosen lakialoite lasten suojelemiseksi on erittäin hyvä ja kannattamisen arvoinen

siinä mielessä olen samaa mieltä edustaja myllykosken kanssa siitä että tämmöistä osatyöaikaista työllistämistä ei tulisi sallia jos ei pystytä kokopäiväistä työtä antamaan edes niille jotka ovat jo talossa töissä ja uusia palkataan osa aikaisiksi lisää

vapaaehtoisia työntekijöitä lasten parissa maassamme on useita tuhansia

tällainen epäkohta jossa vapaaehtoisia työntekijöitä ei tarvitse seulan läpi saattaa lasten pariin työskentelyyn on huono ja sanotaanko porsaanreikä lainsäädännössä joka tulee korjata pikaisesti

mutta mitä tulee tähän kuuden tunnin työaikatavoitteeseen ja siihen että tehokkaalla työskentelyllä saataisiin kahdeksan tunnin työpanos niin siihen en usko yhtään

edustaja räsäsen lakialoite on sinänsä symbolisesti varmaan ihan hieno asia mutta nyt perustelen asian minkä takia tässä nyt ei ole välttämättä tarvetta tähän suuntaan edetä eduskunnassa

me emme voi esimerkiksi lisätä sosiaali ja terveydenhuollon työntekijöiden työpanosta millään keinolla lyhentämällä työaikaa vaan tälläkin hetkellä he tekevät enemmän kuin laki sallii

lasta suojellaksemme meidän päättäjien tulee tässä salissa säätää semmoisia lakeja jotka aidosti edistävät lasten hyvinvointia ja suojelevat vahingoilta joita esimerkin mukaisesti täällä tänään olemme kuulleet joten toivon että hallitus suhtautuu tähän lakialoitteeseen vakavasti eikä tee tästä edellä mainittua oppositiohallitus politiikkaa vaan katsoo lapsen kokonaisedun ensisijaiseksi

edustaja mustajärvi mainitsi sen että perussuomalaiset eivät viime hallituskautena tehneet yhtään mihinkä eivät tehneet

tasa arvo määritellään ihmisryhmittäin eri kategorioiden mukaan esimerkiksi

me itse tuhoamme omat menestymisen mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla nimenomaan sillä että me emme ota tosissamme ja panosta siihen työhyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen ja työn tekemiseen

elikkä tällä haluan sanoa sen että jos äänestäjän silmissä ehdokkaalla ei ole sanomaa ja jotain missiota mitä hän ajaa tai uskottavuutta niin ei sitä yksin rahalla osteta

toisekseen se heikkous tällaisessa lainsäädännössä olisi se että jos joku haluaa omalla rahalla pyrkiä eduskuntaan niin miksei sitä hänelle suotaisi

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetilla haetaan oikeudenmukaisuutta tavalliselle suomalaiselle

heikko osaisimmat kärsivät eniten leikkauksissa ja sitä emme voi hyväksyä varsinkaan kun hallitus samanaikaisesti lapioi suomalaisten veronmaksajien rahoja kreikkaan ja eun kriisirahastoihin

tämähän on ihan totta me tiedämme kaikki että rakennusala on pitänyt ongelmallisena työsuojeluviranomaisten hampaattomuutta siten etteivät he pysty valvomaan niitä sopimuksia eivätkä pysty valvomaan sitä palkanmaksua ja yleensäkään sitä maksetaanko työehtosopimuksen mukaista palkkaa

näin ollen ministerin vertaus ruotsin energiatodistuksen laadintaan ei oikein vastaa sitä vaatimusta jota suomessa tavoitellaan tämän todistuksen tekemisen suhteen

täytyy muistaa myös se että eduskuntavaaleissa ja muissakin vaaleissa hyvin vahvoilla ovat ne ehdokkaat jotka ovat jonkunnäköisen tempun tehneet julkisuudessa aikaisemmin tai jonkun urheilusuorituksen

tällähän hetkellä omakohtaisesti kokemusta on esimerkiksi siitä että arkkitehti joka talon on suunnitellut laatii sen energiatodistuksen

vaihtoehtobudjettimme pyrkii tasapuolisuuteen estämään jo useamman hallituskauden aikaista eriarvoisuuden kasvua onhan suomi oecd maiden nopeiten eriarvoistuva yhteiskunta suhteessa elintason jakautumiseen rikkaiden ja köyhien välillä